räsänen esitti oman näkemyksensä jonka mukaan lapsella voi olla yhtä aikaa vain yksi juridinen äiti ja yksi juridinen isä

eikö olennaisempaa ole se että lapsella on rakastavat vastuulliset lapsesta huolta pitävät vanhemmat

edustaja orpo omassa puheenvuorossaan toi mielestäni tärkeän näkökulman ilmastokeskusteluun eli ilmastopolitiikan riskien hallintana

taloustilanne on tunnetun haastava ja näyttää aika epätodennäköiseltä että maa ja metsätalousministeriön pääluokkaankaan saataisiin tulevaisuudessa merkittävästi lisää määrärahoja

sen takia kysyisinkin ministeri teidän arviotanne siitä miten näitä mahdollisesti tulevaisuudessa niukkenevia määrärahoja pitäisi priorisoida

kun kansalaisten huoli ympäristöstä ja meidän isänmaamme alkuperäisen luonnon arvoista on kasvanut niin onko se sellainen asia jota pitäisi painottaa tulevaisuudessa määrärahojen käytössä

ilmastonmuutoksen uhka on huomattavasti todennäköisempi kuin kotipalon uhka joten on aivan johdonmukaista riskien hallintaa ottaa maailman palovakuutus ilmastopolitiikalla pyrkiä hillitsemään ilmastonmuutosta

pitäisikö toisaalta ilmastonmuutoksen torjuntaan ja toisaalta sen vaikutuksiin sopeutumiseen yrittää löytää täältä määrärahojen sisältä enemmän painoa

tämä oli siinä mielessä eriskummallinen huomio että edellinen eduskunta hyväksyi yksimielisesti mietinnön ilmasto ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta joka sisälsi tämän tismalleen saman päästövähennystavoitteen

arvoisa puhemies

energiapolitiikasta vastaavana ministerinä te ministeri pekkarinen olette varmaankin paras henkilö arvioimaan miten tämä hallituksen energiaveropaketin tarkistus vastaa julkisuudessa esitettyihin kysymyksiin

onko teidän mielestänne nyt turvattu että ajojärjestys ei joissakin voimalaitoksissa muutu niin että vähäpäästöistä maakaasua korvattaisiin runsaspäästöisillä kivihiilellä tai turpeella

edustaja autto kantoi myös huolta siitä ettei ole investoitu kotimaiseen päästöttömään tuotantoon riittävästi ja samaan hengenvetoon hän arvosteli sitä että suomessa investoidaan tuulivoimaan joka juurikin on päästötöntä energiantuotantoa

toinen energiaveropakettiin liittyvä kysymys joka on jäänyt hyvin vähälle huomiolle julkisessa keskustelussa on siihen liitetty merkittävä parannus sähkön mikrotuotannon edistämisestä

tämä kritiikki olisi ehkä kannattanut esittää elinkeinoministereille häkämies ja vapaavuori jotka käsittääkseni tulevat samasta puolueesta kuin te edustaja autto

kuulisin mielelläni teidän arviotanne siitä minkälaisia mahdollisuuksia näette toisaalta energiapolitiikan kannalta siinä että tuetaan hajautettua sähköntuotantoa kotimaisilla uusiutuvilla energialähteillä ja toisaalta sitten innovaatio ja elinkeinopolitiikan kannalta koska meillä suomessa on tämän alan osaamista ihan vietäväksi asti

edustaja pekkarinen ja muutamat muut ehkä erityisesti keskustan edustajat palauttivat mieleen yhteisen huolemme kivihiilen noususta suomen energiataloudessa

edustaja pekkarinen toisti väitteensä että hallitus ei ole tehnyt ainuttakaan päätöstä päästöjen vähentämiseksi ja toisessa puheenvuorossa hän tarkensi että tarkoitti sillä nimenomaan energiantuotantoa

edustaja pekkariselta on ilmeisesti mennyt ohi se hallituksen päätös jossa energian verotusta painotettiin voimakkaammin hiilidioksidipäästöjen suuntaan ja se juurikin puree kivihiilen suosioon koska kivihiili on runsaspäästöinen polttoaine

ja uudistan toiveeni että me yhdessä tässä salissa teemme töitä jotta nämä toimenpiteet saadaan toteutettua ja kivihiilen nousu taitettua

edustaja niikko ankkuroi avioliiton vahvasti lisääntymiseen joten kysyisin teiltä

oletteko sitä mieltä että hedelmättömät ihmiset eivät saa mennä naimisiin

kun investoidaan vaikkapa metsäbiomassan hyödyntämiseen siitä saadaan merkittäviä työllisyys ja muita hyötyjä jotka sitten näkyvät myös kansantaloudessa

oletteko valmis esittämään avioliittolain muuttamista näin

entä jos pariskunta ei halua lapsia onko heillä silti oikeus mennä naimisiin ja jos olette sitä mieltä että heillä on silti oikeus mennä naimisiin minkä takia kieltäisitte kahdelta samaa sukupuolta olevalta henkilöltä oikeuden avioliittoon

mutta nämä puheenvuorot tuntuvat ehkä aikataulurajoitteiden takia vähän katkeavan kesken koska tämän toiveen perään ei tule oikeastaan yhtään ainutta toimenpidettä siitä miten tämä kansainvälinen ilmastosopimus voidaan saavuttaa

edustaja niikko väitti myös että tämä lakialoite veisi lapselta isän ja äidin mutta avioliittolailla ei päätetä siitä tuleeko pariskunnalle lapsia vai ei

suomessa on jo nykyään kahden naisen ja kahden miehen perheissä satoja lapsia eikä tämä laki sitä mitenkään muuta

kaikkien meidän jotka haluamme kansainvälistä ilmastosopimusta kannattaa vähän enemmän pinnistellä sen eteen että esitämme miten se oikeasti voidaan saavuttaa mitä me täällä suomessa voimme tehdä jotta se kansainvälinen ilmastosopimus olisi todellisuutta ensi vuoden loppupuolella

avioliittolailla pyritään vain takaamaan näille pariskunnille yhteiskunnan tunnustus ja samalla lapsille vakaammat kasvuolot

kaikki hyvät ideat ovat varmasti tervetulleita

ensinnäkin erityisesti euroopalla on merkittävä rooli ilmastodiplomatian edistämisessä

jos olemme todella sitä mieltä että kansainvälinen ilmastosopimus on meidän kärkitavoitteitamme eikö sen pidä näkyä kaikissa tapaamisissa joita euroopan päämiehet järjestävät muiden maiden ja alueiden johtajien kanssa

eikö silloin jokaisen huipputapaamisen asialistan kärjessä pidä olla se miten saadaan kansainvälinen ilmastosopimus aikaan

toiseksi köyhät kehitysmaat ovat syystä näreissään siitä että ilmastonmuutos tulee runtelemaan juuri niitä maita kaikkein eniten vaikka ne maat ovat kaikkein vähiten vastuussa ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta

ja kolmantena kansainvälisten ilmastoneuvottelujen historiassa on pystytty etenemään monesti aiemmin silloin kun eurooppa on onnistunut rakentamaan liittoja keskeisten etelän toimijoiden kanssa

tämä pohjoisen ja etelän liitto onnistui nytkäyttämään ilmastoneuvotteluita eteenpäin ja viemään meitä useita askelia lähemmäs yhteistä tavoitettamme vahvasta kansainvälisestä kattavasta ilmastosopimuksesta

jos avioliitto todella takaa parisuhteelle turvaa niin eikö silloin meidän tavoitteenamme tulisi olla että sitä turvaa voidaan ulottaa myös samaa sukupuolta olevien parien suhteisiin

ei avioliittolaissa näin lue

lukekaa avioliittolaki uudelleen

avioliittoa ei ole rajattu pois niiltä heteropareilta jotka vaikka hedelmättömyyden takia eivät voi saada lapsia tai eivät niitä halua

tiettyyn rajaan asti varmaankin kyllä mutta niin kauan kuin lain edessä ihmiset jaotellaan vuohiin ja lampaisiin niin kauan kuin ihmiset asetetaan eriarvoiseen asemaan sen perusteella mitä sukupuolta puoliso sattuu olemaan niin kauan tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta ei ole saavutettu

edustaja heikkilä pohti avioliiton jo solmineiden oikeusturvaa

en ihan pysynyt perässä siinä mitä edustaja heikkilä ajoi takaa mutta jos hän pohdiskeli miten tasa arvoinen avioliittolaki vaikuttaisi avioliiton asemaan ja arvostukseen yhteiskunnassa niin väitän niin kuin muun muassa edustaja pelkonen ja männistö edellä että tasa arvoinen avioliittolaki vahvistaisi avioliiton asemaa yhteiskunnassa

kansalaisaloitteessa ei esitetä sijaissynnytyksen sallimista eikä siinä esitetä monia niitä muitakaan asioita joiden perusteella tässä salissa tänään on kansalaisaloitetta vastustettu

arvoisa puhemies

ensinnäkin sellainen pieni huomio että kansanedustajillahan on käytettävissä lakialoitteen teksti joten sitä ei tarvitse kavuta lukemaan täältä pöntöstä

vapaassa maassa ei voi eikä saa pakottaa ketään pitämään burkaa tai niqabia tai hiukset peittävää huivia ihan samalla tavalla kuin vapaassa maassa ei saa pakottaa ketään pitämään knallia tai vappunenää tai vihreiden rintamerkkiä

mutta vapaassa maassa ei saa myöskään pakottaa ketään olemaan pitämättä jotain edellä mainituista vaatekappaleista tai esineistä

edustaja immonen puuttui ainoastaan perustuslain uskonnonvapautta koskevaan kohtaan mutta perustuslakihan takaa yksilöille hyvin laajan vapauden myös muissa elämän osa alueissa

arvoisa puhemies

kaikkein hulluinta tässä lakialoitteessa on varmaankin se että kansalaisoikeuksien rajoittamista perustellaan kansalaisoikeuksien puolustamisella niin kuin monessa edeltävässä puheenvuorossakin on tehty

näissä polttoaineiden valmisteveroissa on myös se tunnettu ongelma että niitä maksetaan ihan tismalleen samalla tavalla kainuun syrjäkylissä kuin sitten vaikka täällä helsingin kantakaupungissa jossa ratikka hurahtaa muutaman minuutin välein kotioven ohi

hän totesi että voi olla että musliminainen haluaa pukeutua kaapuun mutta tästä huolimatta häneltä pitäisi kieltää mahdollisuus pukeutua kaapuun

kysyisinkin ministeri kyllöseltä kun te olette nostanut ansiokkaasti esiin paikannukseen perustuvia maksuja voisiko näistä maksuista olla ratkaisuksi molempiin näihin ongelmiin

jos osa meidän nykyisistä polttoaineiden valmisteveroistamme korvattaisiin paikannukseen perustuvilla maksuilla silloin voitaisiin linjata niin että ammattiliikenteeltä näitä maksuja ei perittäisi tai ne perittäisiin selvästi matalampina kuin yksityisliikenteeltä

arvoisa puhemies

te ministeri häkämies olette esittänyt julkisuudessa erinomaisia kannanottoja vähäpäästöisen teknologian edistämisestä tuulivoiman lisäämisestä sähköautojen käytön edistämisestä hajautetun uusiutuvan energian pientuotannon vauhdittamisesta kiitos niistä

no kukaan ei varmasti ajattele niin että ristin kantamista koruna pitäisi kieltää sillä perusteella että joku saattaa pakottaa puolisonsa tai jonkun muun ihmisen pitämään kantamaan tällaista ristin sisältävää korua

vastaavasti voitaisiin päättää niin että maksut olisivat selvästi pienempiä siellä missä oman auton käyttö on pakollista ja joukkoliikenne ei tarjoa kilpailukykyistä vaihtoehtoa mihin edustaja suutari täällä edellä jo viittasi

mutta nyt kuitenkin halutaan kieltää tietynlaisten vaatekappaleiden käyttö sillä perusteella että joku saattaa näitä vaatekappaleita pitämään pakottaa

nyt kun arvioitte tätä ensi vuoden talousarvioesitystä niin miten hyvin katsotte että sillä pystytään kulkemaan tätä polkua kohti tilannetta jossa emme enää tarvitse ulkomaista tuontikivihiiltä energiantuotantoon ja missä määrin tarvitaan mahdollisesti lisätoimia

edustaja halla aho perusteli käsittääkseni tätä kieltoa niin että kaapuun pukeutuminen edustaa tietynlaista käsitystä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ja sen takia siihen yhteiskunnan pitää puuttua

monissa voimaloissa joissa kivihiiltä nykyään käytetään todennäköisesti tarvitaan teknisiä muutoksia jotka eivät ehkä tapahdu markkinaehtoisesti vaan siellä voidaan tarvita myös valtion osallistumista

tästä herää tietysti aika nopeasti sellainen kysymys mitä muita pukeutumistapoja ja tyylejä pitäisi kieltää sillä perusteella että edustaja halla aho arvioi niiden edustavan vääränlaista käsitystä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta

edustaja immonen perusteli että islamilais patriarkaalisella kulttuurilla ei pidä olla jalansijaa länsimaissa

saako kristillis patriarkaalisella kulttuurilla olla jalansijaa länsimaissa vai kiinnostavatko teitä ainoastaan ne tapaukset joissa naisia sorretaan islamiin vedoten

no niin kuin varmasti paljon matkustaneena tiedätte niin tähänhän on varauduttu lentokentällä niin että siellä on kumpaakin sukupuolta edustavia turvahenkilöitä jotka voivat tarvittaessa erillisessä suojatussa tilassa tarkistaa myös erilaisiin kaapuihin pukeutuneen henkilöllisyyden ja näin myös kuuluu tehdä tietysti turvallisuussyistä

kyse on siitä onko meillä lainsäätäjinä oikeus rajoittaa toisten ihmisten pukeutumista jollain tietyllä tavalla sillä perusteella että me itse katsomme että sellainen pukeutuminen ei ole järkevää

itse puolustan vapautta ja katson että vapaassa maassa lainsäätäjällä ei ole eikä tule olla tällaista oikeutta ihan riippumatta siitä mitä mieltä itse satun olemaan burkasta ja niqabista tai joistakin vastaavista kaavuista ja niistä ihmisistä jotka näitä käyttävät

ministeri lehtomäki toi hyvin esille sen että ainoastaan saamalla aikaan kansainvälinen kattava ilmastosopimus voidaan ilmastonmuutos vielä rajoittaa siedettävälle tasolle

me tiedämme että jotta kasvavat köyhät maat saadaan mukaan näihin tuleviin päästörajoituksiin niin se edellyttää merkittävää lisärahoitusta kansainvälisesti

olisin kysynyt ministerin arviota siitä kun puhutaan jopa niin suuresta rahamäärästä kuin ehkä nykyistä kehitysyhteistyötä vastaavista rahasummista pelkästään köyhien maiden ilmastohankkeisiin

palaisin siihen ed

töllin puheenvuoroon jossa hän arveli että tämä esitys ja siihen johtanut pitempi ketju murentavat perinteistä avioliittokäsitystä

jos katsotaan mitä nyt on tapahtumassa niin ollaan siis ottamassa askelia kohti sitä tavoiteltavaa tilannetta että avioliittoon voi tulevaisuudessa mennä myös kaksi naista tai kaksi miestä

entä euroopan unionin päästökaupan huutokauppatuotot tai tämä norjan esille nostama malli että tulevassa sopimuksessa kansainvälisesti osa päästöoikeuksista huutokaupattaisiin ja niitä tuottoja käytettäisiin köyhien maiden tukemiseen

itse kuvittelisin kyllä päinvastoin niin että jos avioliitto on todella niin haluttava instituutio että yhä useammat ihmiset haluavat sen piiriin päästä niin se pikemminkin tukee tätä meidän perinteistä avioliittoinstituutiotamme

minkä takia kaikki ne parit nais ja miesparit haluaisivat naimisiin jos se olisi jotenkin vähäarvoinen instituutio jota haluttaisiin murentaa

niinistön hengessä kysyä kyllä sitä että millä tavalla todella on naisen ja miehen muodostamilta pareilta pois jos tulevaisuudessa kaksi naista tai kaksi miestä voivat myös mennä naimisiin

töllillä on siihen esittää hyvät perusteet

räsänen totesi puheenvuorossaan että hänenkin mielestään tärkeintä on että on rakastavat vanhemmat

minä olen tästä hänen kanssaan täysin samaa mieltä mutta tästä pääsen siihen jatkokysymykseen että jos todella on tärkeintä että lapsella on rakastavat vastuulliset vanhemmat niin minkä ihmeen takia sitten on niin mahdottoman vaikeaa hyväksyä sitä että ne rakastavat vastuulliset vanhemmat voivat olla joissakin tilanteissa kaksi äitiä tai joissakin toisissa tilanteissa kaksi isää

mikä siinä tarkalleen ottaen on ongelmana

tämä keskustelu on siinä mielessä ehkä hieman turhauttavaa että osa keskustelijoista esittelee kyllä omat näkemyksensä mutta ei kykene erittäin hyvin niitä perustelemaan ainakaan toisille ihmisille jotka eivät jaa heidän näkemyksiään

arvoisa puhemies

jaan tämän edustaja hemmilän näkemyksen että nykyisellään ne eivät ole kohtuullisia vaan siellä on aika merkittävääkin veronmaksajien ylisubventiota auton käyttäjille

mutta palaisin tähän edustaja rajamäen tärkeään huomioon näitten infrastruktuurihankkeiden hyötyjen kanavoimisesta niitten hankkeiden rahoitukseen

osittainhan se on sellainen asia josta niin kuin edustaja rajamäki totesi meidän kannattaa täällä eduskunnassa ja valiokunnissa miettiä mitä voidaan tehdä niitten edistämiseksi

osittainhan on kyse myös sellaisesta työkalusta jota kunnat voisivat halutessaan käyttää jo nyt

ja silloin hyvä kysymys on se minkä takia kunnat eivät ole tarttuneet tähän houkuttelevaan rahoitusvälineeseen tätä enemmän suomessa

ja varmaankin yksi valiokunnan mietittävä asia voisi olla se miten kannustetaan kuntia käyttämään tätä työkalua

arvoisa puhemies

ja on tavallaan vähän ristiriitaista valittaa sitä että tuulivoimalla tuotetaan suomessa niin vähän ja sitten toisessa puheenvuorossa vastustaa sitä että tuulivoimaa edistetään suomessa

nyt on asetettu tavoitteeksi että ensi vuosikymmenen puolivälissä tuulivoimalla tuotettaisiin sähköä määrä joka on enemmän kuin mitä loviisan kahdella ydinreaktorilla tuotetaan nykyään eli kohtuullisen paljon

aiemmin tänään keskustelussa edustaja sasi sanoi jotain sensuuntaista että onko nyt sitten joillakin ihmisillä oikeus ikään kuin ottaa avioliiton käsite omaan käyttöönsä ja edustaja lohi oli sitä mieltä että tasa arvoinen avioliittolaki loukkaa perinteisen avioliiton kannattajia

eli jos vähän hakee vastaavaa esimerkkiä

edustaja auton huoli ydinvoiman lisärakentamisesta on siinä mielessä erikoinen että kun suomessa nyt kuitenkin on myönnetty kolmelle uudelle ydinvoimalalle periaateluvat ja ne eivät etene eivät poliittisen vastustuksen takia vaan sen takia että hankkeet ovat taloudellisesti kyseenalaisia ja rakentaminen on vaikeuksissa niin ei siitä ehkä nyt ensimmäisenä vihreitä kannata syyttää vaan valitukset kannattaa osoittaa teollisuuden voimalle ja fennovoimalle jotka eivät kykene omia hankkeitaan edistämään

jos vaikka aikoinaan ainoastaan heteroparit olisivat saaneet kulkea bussilla ja sitten esitettäisiin että homoparitkin pääsisivät bussiin niin loukkaisiko se näitten heteroparien tunteita ja oikeuksia

edustaja östman toi aivan oikein esiin sen että monille suomalaisille avioliitolla on uskonnollinen merkitys ja juuri sen takia tässä lakialoitteessa on rajattu esityksemme koskemaan pelkästään siviilivihkimistä

busseista puheen ollen tulikin mieleeni

ajattelivatkohan valkoihoiset yhdysvaltain etelävaltioissa taannoisina vuosikymmeninä että mikä oikeus mustaihoisilla on tulla viemään meille valkoihoisille kuuluneita etuoikeuksia miten mustaihoiset kehtaavat tulla vaatimaan yhdenvertaista kohtelua

olisi varmaan kohtuullista että perustelisitte missä millä tavalla ipcc on manipuloinut tutkimustuloksia